tässä keskustelussa tuppaa unohtumaan se tosiasia että kehitysavun rahoituksen ennakoimattomuus lienee tämän hallituksen kehityspolitiikan heikoin kohta

lissabonin sopimus oli uusi askel liittovaltiokehityksen ja uusliberalistisen politiikan sementoinnin tiellä

hallituksen ja työmarkkina eliitin sanojen ja tekojen ristiriita tässä huutaa

kehitysyhteistyön määrärahoja on leikattu tällä hallituskaudella mittavasti

israelin sisällä ei ole suuria paineita miehityksen lopettamiseksi vaan jollakin tavalla tuo luonnoton laiton tilanne on israelin sisällä hyväksytty

budjettikuri vyön kiristysten politiikka joukkotyöttömyys ja julkisen sektorin ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat sitä sisäisen devalvaation politiikkaa jolle aiotaan antaa perustuslaillinen pakottava ja sanktioin tehostettu status

ne eivät tietenkään tule pärjäämään kilpailussa yksityisille firmoille jotka ovat valmiina odottaneet apajien aukeamista

sosiaali ja terveydenhuollon rakennehanke on asteittain paljastumassa ulkoistamis ja yksityistämisoperaatioksi

miten poliittinen vasemmisto ja ay liikkeen johtoeliitti voivat olla tämän kansanvastaisen politiikan vastuunkantajina

suurin menettäjä on väestön terveydentilan kokonaisvastuuta kantava terveyskeskusjärjestelmämme ja suurin kärsijä potilas

on selvää tietenkin että peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä tähtää peruspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen niiden tukemiseen

on torjuttava terveyskeskusten toimintakyvyn alasajo ja vahvistettava niiden resursseja

ay liike ja vasemmisto eivät voi katsella vaitonaisina tätä menoa ja pitää jäseniään kannattajiaan ja veronmaksajia kuormamuulien kaltaisina vastuunkantajina

mutta tässä järjestelmässähän nyt on ihan selkeästi peruspalvelujen tuottamisen kustannuserojen tasauksesta kysymys ja toisaalta kuntien tulopohjaerojen tasauksesta

ay liikkeellä ja vasemmiston lopulta la miljoonien paul vittinä vasemmistolla on puolustettavanaan miljoonien työläisten edut ja oikeudet heidän työehtojensa ja elinolojensa turvaamisessa

kysymys on yleisen talouspolitiikan peruslinjasta ja tämän hallituksen kuten nyt manalle menneen hallituksen peruslinja on ollut hyvin oikeistolainen uusliberalistinen yksityistämistä edistävä ja julkista sektoria ja julkisia palveluja alas ajava linja

eun euroopan keskuspankin ja imfn kurituspolitiikkaa vastaan on noussut euroopassa historiallisen laaja ja luja vastarinta

mutta asevelvollisuusarmeijan kehittämisessä pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota palveluksen hyväksiluettavuuteen opiskelussa ja muissakin yhteiskunnan tehtävissä

jos israel todella olisi huolissaan turvallisuudestaan se luopuisi miehitetyistä alueista ja antaisi vakaan palestiinalaisvaltion kehittyä

euron ja kapitalismin järjestelmäkriisi kuohuu pidemmällä jänteellä varmuudella myös kohti poliittisia muutoksia

parantamalla yleistä työllisyystilannetta ja muuttamalla tulonjakoa palkansaajien hyväksi vahvistetaan myös kuntien taloutta

myös tätä asevelvollisten siviiliosaamista pitäisi paremmin hyödyntää itse tuon asevelvollisuuden aikana

minä toivoisin että toverit sosialidemokraatit pitäisivät tämän aina lujasti mielessä

kyse ei ole siis israelin turvallisuudesta vaan siitä että israel haluaa pitää koko länsirannan ja itä jerusalemin hallussaan rauhan kustannuksella

edustaja kivelä nosti täällä esille laajemman ja tärkeän periaatteellisen näkökannan kun hän puhui nimenomaan yhteisöveron kevennyksistä

ja aina kun tätä yhteisöveroa sen tuottoa leikataan kajotaan myöskin yhteiskunnallisten palvelujen tuottamiseen ja kuntien verotuottoihin

oikeastaan kansainvälinen yhteisö kyllä kritisoi israelia koska se toimii kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen lain vastaisesti mutta ei mene sen pidemmälle

yhdysvalloilla eulla ja natolla olisi valtaa armeijoita ja mahdollisuus kohdistaa taloudellisia pakotteita israeliin mutta näin ei haluta tehdä

oslonkaan rauhanprosessin aikana israelia ei estetty rakentamasta siirtokuntia tai jatkamasta miehityksen vahvistamista

tämä hävittäjä asetettiin lentokieltoon viime kesänä nousukiidossa olleen koneen sytyttyä palamaan ja tutkimukset siitä jatkuvat

sen enempää hallituksen esityksessä kuin täällä esittelyssäkään ei tuotu esille osa aikaeläkejärjestelmän synnyttämiä myönteisiä vaikutuksia myöskin siinä miten eläköitymisikä on noussut

eivätkö tällaiset viestit herätä teissä tarvetta pohtia asioita uudelleen

elokuussahan me puolustusvaliokunnan jäsenet saimme kutsun yhdysvaltojen suurlähetystöön jossa näitä koneita valmistava asejättiläinen lockheed martin järjesti markkinointitilaisuuden

muistan kun korostin sakn puheenjohtaja ihalaisen ajatusta siitä että määräaikaisella lailla halutaan testata järjestävätkö työnantajat lyhyempiä työaikoja osa aikaeläkettä suunnitteleville ja muodostuuko osa aikaeläkkeistä yksi varteenotettava keino helpottaa ikääntyvien työssäjaksamista

myöskin tuon mainitun yrityksen nettisivuilla suomea pidetään potentiaalisena hankkijana

yritykset ovat lomauttaneet kymmeniätuhansia työntekijöitä ja irtisanoneet tuhansia mutta edelleenkin suomeen virtaa ulkomaista työvoimaa vuokratyöntekijöitä eu alueelta ja myös kolmansista maista venäjältä ukrainasta valko venäjältä aina kiinaa myöten

nyt on käynyt muun muassa telakoilla ilmi että ulkomaista työvoimaa hankitaan tehtäviin ja ammatteihin joista vakituisessa työsuhteessa olevia on jo lomautettu ja lomautetaan jatkossa lisää

miten tämä on sopusoinnussa hallituksen työllisyysjulistusten kanssa

miksi työlupia edelleen myönnetään tässä määrin

viidentoista eu maan vertailussa suomen valtion työllistämistoimet ovat kolmanneksi heikoimmat

nyt hallitus karsii varoja työvoimakoulutuksesta valtion työllistäminen putoaa puoleen nykyisestä kunnat työllistävät ensi vuonna nykyistä vähemmän starttirahat puolittuvat koulutuspaikkoja karsitaan ammattiopetuksesta ja ammattikorkeakouluilta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

näinä aikoina emu jäsenyyden todellinen hinta alkaa paljastua suomalaisille eteläisten maiden alettua lähettää ylivelkaantumisensa laskuja suomeen meidän maksettavaksemme

mutta on selvää että valtiolta joka miehittää joka on syyllistynyt kansainvälisen oikeuden loukkauksiin on vaadittava enemmän

sitä on vaadittava lopettamaan miehitys

jäsenmaiden osalta lakia kierrettiin tekemällä takausrahastosta ervvstä eun ulkopuolinen luxemburgilainen osakeyhtiö joka ei siis ole lainkaan eun instituutio vaikka suomen hallitus sellaisen kuvan siitä kansalaisille pyrkiikin antamaan

näiden lakimuutosten valmistelua ja käsittelyä on hallinnut vahvasti yritysten intressi yritysten toimintavapauden laajentaminen ja pakkokeinolain kaltaisten oikeuksien antaminen alueelle jota on perinteisesti pidetty tiukasti yksityisyyden suojan alueena

ekptä ja kansallisia keskuspankkeja kielletään rahoittamasta julkista sektoria ja mainitaan erityisesti että kiellettyä on hankkia suoraan julkiselta sektorilta niiden velkasitoumuksia

mehän käsittelemme nyt kysymystä asekaupan turvallisuusyhteistyön asekehittely yhteistyön ja tutkimuksen tiedon salaamisesta

ei ole ihme että aivan yleisesti todetaan asiantuntija arvioissa yritysten saavan näiden lakimuutosten ansiosta poliisia vahvemmat valtuudet sähköpostien tunnistetietojen käsittelyyn

maaliskuuta tässä salissa esitettiin vasemmistoliiton perussuomalaisten kristillisdemokraattien ja kahden sosialidemokraatin yhteinen välikysymys

edellisenä viikonloppuna pidetystä eu kokouksesta palannut pääministeri kiviniemi antoi tiedotteen jossa hän kertoi euromaiden sopineen että eun rahoitusvakausväline muodostaa pohjan pysyvälle järjestelmälle vakausmekanismille

tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja risto heinonen on todennut kirjoituksessaan että tunnistetietojen käsittelyn kynnys on tulevaisuudessa yrityksille matalampi kuin esimerkiksi poliisille tämän selvittäessä vastaavia rikoksia

minulla on tässä lehtileike on haastateltu vaisalan johtajaa joka toteaa että israel kuuluu niihin maihin jotka eivät julkista puolustusvoimiensa hankintoja

meille maksajille ei kerrota kuinka monen sadan miljardin arvosta keskuspankissa on maksukyvyttömien velallismaiden lainapapereita pankkien lähes nollakorolla saamien vippien vakuutena

lex nokiaksi ristitty laki ohittaa kokonaan kysymyksen yritysten henkilöstön sananvapaudesta ja tietolähteen suojasta

mutta niin paljon niitä on että entinen europarlamentaarikko ja arvostamani talousasiantuntija esko seppänen nimittää euroopan keskuspankkia perustellusti roskapankiksi

valiokuntavalmistelussa nämä aivan oleelliset asiat ohitettiin

hallituksessa on tapahtumassa hidasta käännettä valtion omistuksen merkityksen ymmärtämiseen mutta valitettavan hidasta

puhemies

herra puhemies

tarkastusvaliokunta valittelee häveliäästi että ervvn evmn suomen pankin euroopan keskuspankin ja imfn muodostama sitoumusten kokonaisuus on monimutkainen ja valiokunnan mielestä eduskunnan on virallisasiakirjojen perusteella ollut vaikea hahmottaa tätä kokonaisuutta

meidän vasemmistoliiton kansanedustajien ja ryhmän linja oli kirkas

monet asiantuntijat ovat todenneet että laki ei anna uusia mahdollisuuksia torjua elinkeinotoiminnalle tärkeiden yritystietojen vuotamista

ministeri vapaavuori te vielä tasan vuosi sitten tässä salissa maalasitte lohduttoman kuvan turun telakan iskukyvystä ja kannattavuudesta ja piditte valtion mukaanmenoa omistajakriisissä olevan telakan pelastamiseen näköharhana ja väärinkäsityksenä

virallisista asiakirjoista ei ole saatavissa riittävän selkeällä tavalla kokonaiskuvaa euroopan talouden vakausjärjestelyistä

kyllä huipputeknologian alan yritysten on kyettävä suojautumaan varkaita vastaan aivan muilla kuin urkinnan ja tunnistetietojen massiivisen automaattisen käsittelyn keinoin

nyt riittää tukimiljardien syytäminen ongelmamaille tai itse asiassa pikemminkin tukimiljardien syytäminen ennen muuta saksalaisille ranskalaisille ja brittiläisille pankeille

niinpä lex nokian oleelliset vaikutukset liittyvät juuri yritysten henkilöstön yhteyksien ja viestinnän kontrollin kiristämiseen

samanlaista ennakkoluulotonta tarkkanäköisyyttä kuin meyerin toimitusjohtaja jan meyer esitti hiljakkoin teollisuussijoituksen kasvu lehdessä